poliisiylijohtaja paatero on puhunut pitemmän aikaa kyläpoliiseista ja varsinkin harvaan asuttujen alueitten elämän turvattomuuden kasvusta

onkohan se niin että taantuma tai lama johtaa yhteiskunnassamme helposti yksien totuuksien vannomiseen ja niissä elämiseen

perustuslain uudistuksia ja muutoksia niitä pieniäkin on tehtävä mieluusti laajalla yhteisymmärryksellä ja siinä on aina silloin kompromissin tekemisestä kysymys

täällä on otettu esille se että vartiointiliikkeet ja vastaavat ovat valtaamassa nyt alaa jotta tämä turvallisuusvaje jos tämmöistä termiä saa tässä yhteydessä käyttää tulisi täytetyksi

niin kuin viittasin niin vaalien alla viime talvena sitä yhteisymmärrystä haettiin silloisen vanhasen hallituksen ja silloisen oppositiopuolueen sdpn kesken hyvin suurella kärsivällisyydellä paljoilla neuvotteluilla sekä julkisuudessa että pois julkisuudesta ja se yhteinen käsitys syntyi vihdoin viimein kun sitä neuvottelua käytiin

kyllä tämä näkökulma että euroopan unioni nyt näyttäytyy meille suomalaisillekin erityisen selvänä turvallisuusyhteisönä on erittäin tärkeä näkökohta tämmöisenä maailmanaikana

mutta on nähtävissä myös sellainen ilmiö että eräät vapaaehtoisryhmät kylillä ja kortteleissa eikä pelkästään maaseudulla vaan vähän kirkonkylissäkin ottavat ikään kuin yhteisöllisyyden nimissä sen alueen turvallisuuden nimissä vastuulleen sen alueen turvallisuuden ja yritysten turvallisuuden hoitamisen ja niin edelleen eivät siis vartiointiliikkeinä vaan tällaisina vapaaehtoisryhminä

esimerkiksi uusiutuvien luonnonvarojen antama mahdollisuus meille edellyttäisi sitä että täytyisi rakentaa hajautettua yhteiskuntaa

edustaja backman johti työryhmää katse pohjoiseen nimeltään joka oli päätymäisillään sellaiseen johtopäätökseen että hajautus on suomelle kilpailuetu

menneitä ei kannata kovin paljon muistella mutta kyllä tässä minusta tunnustuksen sana täytyy sanoa paitsi sdplle eduskuntaryhmänä tuolloin niin ennen kaikkea perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtajalle sdpn viisaalle jakob södermanille joka oli tämän ristiriidan laukaisseen kompromissin tärkeimpiä arkkitehtejä isiä ja sai aikaan sen käytännössä että saatettiin löytää yhteisymmärrys hallituksen ja sdpn kesken

sillä on käsissään rauhan rakentamiseen monet tekijät

oli siis päätymäisillään

minusta tässä selonteossa pitäisi pohtia aihetta keskitetty yhteiskunta hajautettu yhteiskunta niitä eroja ja haittoja hyötyjä tulevaisuutta silmällä pitäen

on tämä kriisinhallintaosaaminen kehityspolitiikka rauhanvälitys humanitaarinen apu ja näitten yhteensovittaminen

suurissa asioissa tämä kansakunta tarvitsee yhteisymmärryspolitiikkaa sen kärsivällistä hakemista ja laajapohjaista valmistelua ja voi olla arvoisat kollegat että tämä suomi on tällä hetkellä tulossa semmoiseen tilanteeseen että meiltä kysytään enemmän yhteisymmärrystä kuin ehkä tänä päivänä osaamme arvatakaan

mutta täällä ei ole vielä voitu keskustella siitä tärkeästä detaljista millä tavalla kuinka tarkoin ja miten rajaten me otamme kantaa omien puolustusvoimiemme osallistumiseen rajojemme ulkopuolella sotilaallisiin operaatioihin siis muihin kuin kriisinhallintaoperaatioihin

joulun alla eurooppa neuvosto kokoontui yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan tiimoilta pohtimaan kuinka parantaa juoksua miten turvata rauha maailmalla ja euroopassa

olemme saaneet seurata melko läheltä ukrainaa loppujen lopuksi kuinka monikymmenmiljoonainen kansakunta hoippuu siinä sisällissodan partaalla emmekä tiedä mekään tänäkään päivänä mihinkä suuntaan tilanne siellä kehittyy paitsi että se on erittäin huonon näköinen

euroopan unionin tehtävä se ydintehtävä se tärkein tehtävä alkuperäisin tehtävä on tällaisia tilanteita varten tehdä kaikki voitava rauhoittaa että euroopassa ei ole tällaisia levottomuuksia ei ole sotia kansakuntien sisällä eikä myöskään sitten laajempiakaan

elävä elämä testaa eun todelliset kyvyt näissä asioissa

nyt on näytön paikka

suomen pankin pääjohtaja erkki liikanen sanoi tänä päivänä

tässäkin kriisissä maat joissa tuote ja työmarkkinoiden toimintaa kohentavat rakenteelliset uudistukset on viety kaikkein pisimmälle ovat päässeet parhaaseen kasvuvauhtiin

tulee sellainen olo että tällä hallituksella on tahto olla olemassa mutta ei kykyä rohkeisiin päätöksiin

arvoisa puhemies

herra puhemies

edustaja pekkarisen puheenvuoro viritti melko kiivaan tosin lyhyen keskustelun asuntopolitiikan ja sitten aluekehityksen välisestä yhteydestä ja suhteesta

ministeri selvitteli vankilaverkoston tilannetta muun muassa

hallituksen vastauksessahan tätä asiaa ei juurikaan pohdittu eikä ministeri ole ainakaan vielä tähän asiaan halunnut puuttua omasta näkökulmastaan

sehän on niin että elinkeinopolitiikalla maan hallitus pystyy niin halutessaan ainakin jonkin verran ohjailemaan työpaikkojen suuntautumista eri alueille ei pysty määräämään ei se ole mahdollistakaan mutta hiukan ohjailemaan niin halutessaan

mikä on pelson tulevaisuus

meitä savolaisia puolestaan kiinnostaa se että onhan sukevan vankilan asema vakaa niin kuin se on ollut jo pitemmän aikaa

olemme saaneet tietoja siitä pari esimerkkiä

luonnonvarakeskus tullaan sijoittamaan viikkiin ja oli tieto myös siitä että aitovuoressa tampereen likellä oleva aluelennonjohtokeskus siirrettäisiin sieltä pois tänne pääkaupunkiseudulle

kysymys kuuluu

ajattelen niin että mitä kiihkeämmin työpaikkakehitystä ohjataan tiettyihin yksittäisiin paikkoihin muutamaan keskukseen sitä hankalammaksi käy asuntoasioitten hoitaminen näissä paikoissa ja päinvastoin

ministeri kiuru miten te pohditte tätä probleemaa nyt juuri tällä hetkellä

arvoisa puhemies

te ministeri berner olette aika suurella puheella selvitellyt uudistushankkeita ja linjaa

kyllä minusta tuntuu että kun kaikki me haluamme puolustaa joukkoliikennepalveluita niin se on vain niin että nykykonseptilla ihan semmoisenaan joukkoliikennepalveluja nykytasollaan ei voida pitää vaan jotakin tälle täytyy tehdä että se perusidea että se säilyisi koko maassa olisi elinvoimainen

ministeri berner mikä on se aluerakenne johon te pyritte nyt näillä uudistuksillanne joita olette tässä meille esitellyt näinä aika voimakkaan keskittymisen aikoina

herra puhemies

täällä on aika vähän kytketty suomen teollisuuden tilaa ja vientinäkymiä jotka molemmat ovat aika synkissä väreissä tähän energiapoliittiseen tilanteeseen ja tähän valintaan

pääministeri kertoi täällä näitten selontekojen aikataulut

ja toisekseen pitäkää eduskunta erittäin hyvin informoituna omista turvallisuuspoliittisista aikeistanne etukäteen eikä vasta sitten jälkikäteen

siihen nähden investoinnit investoinneilla on mitä on visio investoinneista on kirkuva pula ja niitä tarvittaisiin hurjasti ja siinä pitkäjänteisellä erittäin jämäkällä energiaratkaisulla on erittäin suuri merkitys

toisekseen täällä käytiin hyvää keskustelua edustaja arhinmäki edustaja vanhanen kuten myös pääministeri näistä valtion yhtiöistä ja omaisuudesta

kun veitsiluoto myytiin enso gutzeitille parikymmentä vuotta sitten vähän yli niin niillä rahoillahan perustettiin teollisuussijoitus tesi lyhennelmänä

poukkoilevuus energiaratkaisuissa on pahinta mitä voi ajatella ja tämä kivihiilikeikka ei ollut kyllä oikein hyvä näyttö tässä mielessä vaan se oli iso virhe

on investoitu saatu uusia hyviä yrityksiä uusia työpaikkoja

nythän ei ole semmoista näköalaa valitettavasti

työministeri ihalainen esiintyi tänä aamuna televisiossa ja arvioi tulevaa työllisyysnäkymää sanomalla että se laskee ehkä pikkuisen ensi vuonna

minä kyllä toivoisin että kaikki nämä otettaisiin vakavalla tavalla sillä kyllä tämä suurtyöttömyys on vakava asia koko yhteiskunnalle ja viime kädessä yhteiskuntarauhaakin järkyttävä raunioittava asia

eikö kävisi se että kun nyt uusi hallitus kuitenkin tehdään tässä juhannuksen huippeilla niin siinä yhteydessä käytäisiin läpi kaikki nämä ilmassa olevat ehdotukset joilla voitaisiin työllisyyttä parantaa niin että työministeri voi sanoa sitten seuraavan kerran että rahtusen verran paranee tämä työllisyys

puhemies

täällä ollaan yhtä mieltä talouden vakavasta tilanteesta ja erittäin sumuisasta näköalasta mutta siitä eteenpäin sitten ei olekaan yhtä mieltä

kaksi pääpuoluetta ovat erittäin tyytymättömiä keskenänsä mutta ovat käytännössä valmiita kuitenkin jatkamaan valitulla tiellä eteenpäin mitään muuttamatta

tässä tulee väistämättä semmoinen kuva että tämä kaikkein tärkein tehtävä talousyhteistyössä tulee jäämään seuraavalle hallitukselle

herra puhemies

minäkin tässä ytimessä haluan yrittää pysyä

ohjauksen kertomatta jättäminen eduskunnalle alun alkuaan sitä voi kutsua harhautukseksi taikka jollakin muulla nimellä mutta se on tämän asian ydin ja epäluottamuksen aihe suhteessa ministeri wallinin toimintaan

totta kai komentajan esitys utvassa on ollut käsittelyn pohjana mutta se sisältää jo sen poliittisen ohjauksen joka on saatu sen valmistelun aikana niin kuin kenraali puheloisen lausuntokin kertoo

minä olen kyllä eri mieltä siitä selonteon tekemisen mahdollisuudesta viime kesän jälkeen jouluun mennessä

siis käsillä on sotien jälkeisen ajan suurin uudistus ja muutos puolustusvoimien elämässä ja kuitenkaan siitä ei tehdä parlamentaarista selontekoa

arvoisa puhemies

heillä on aina vaihtoehtoja joka ikiseen tilanteeseen joten se selonteko olisi ilman muuta syntynyt ja tullut hyvissä ajoin tänne viime syksynä käsiteltäväksi ja tämä iso uudistus siis historiallisen iso uudistus ehditty käsitellä ja saada siitä kaikki informaatio viimeistään valiokunnassa ja tämäkin ikävä episodi olisi voitu välttää

täällä on nyt väitelty tästä tuloerojen tasoittumisesta ja varmaan väittely jatkuu tämän vaalikauden mutta minun kysymykseni on se missä oli tähän eheyteen liittyvä toinen ulottuvuus eli alueellinen analyysi miten tämä budjetti vaikuttaa meidän yhteiskuntamme alueelliseen tasapainoon taikka tasapainottomuuteen

kun katsoo niitä leikkauksia joita ollaan suunnittelemassa niin kyllä se valitettavasti on sillä tavalla että heikoimmat alueet kärsivät enemmän suhteessa rintamaihin

täällä edustaja reijonen alkoi sitä listaa luetella joka tarkoittaa juuri tätä alueellisten erojen lisäämistä

tarkoitan ihan sitä samaa asiaa eli tämä alueellinen puoli kyllä viittaa keskittymiseen ja keskittämiseen

lopetankin puheenvuoroni lyhyesti siihen että keskittynyt yhteiskunta ei ole vahva yhteiskunta se on kallis ja haavoittuvainen yhteiskunta

herra puhemies

biotalouden ydin on suomalaiset metsät ja niihin liittyvistä ongelmista metsätuholaisvaaraan kyllä pitää suhtautua erittäin vakavalla tavalla

kun me olemme havumetsävyöhykkeellä boreaalisella sellaisella tä mä on aika olennainen meille erittäin olennainen vyöhyke ja sen takia meidän pitää olla hyvin tarkkana metsätuholaisten tänne tunkeutumisen estämisessä

siihen liittyy paljon odotuksia myönteisiä odotuksia ja ehkä myös liian korkeita odotuksia tämän lahden molemmin puolin ehkä varsinkin tällä puolella

julkisuudessa myös ihan viime aikoina on tullut sekaannustakin hänen lausunnoistaan enkä väitä että se on hänen syytään mutta ainakin mediassa tämä sekaannus tulee esille

nyt kysyn herra ministeri

voitteko tämän joukon edessä nyt sanoa mediakin varmaan seuraa teidän vastaustanne ihan tarkkaan mihinkä nyt suomen ja ruotsin puolustusyhteistyössä pyritään ihan lähimpien aikojen kuluessa ja mitä tulette sanomaan ensi tammikuussa kolleganne kanssa tämän yhteistyön tulevaisuudesta

herra puhemies

edustaja kanerva nosti ihan lopuksi puheenvuorossaan esiin äärettömän tärkeän tavoitteen joka tahtoo unohtua

se on tämä kansallinen yhteisymmärrys varsinkin puolustuspolitiikkaa koskevissa suurissa asioissa monta kertaa erittäin vaikeissa asioissa

saan tästä toimivan aasinsillan siihen että jos hallitus olisi halunnut tehdä näitä rakenneratkaisujakin koskevan selonteon tuonut sen eduskuntaan hyvissä ajoin olen aivan varma että sen käsittely täällä olisi edesauttanut myös tämän yhteisymmärryksen löytymistä kaikkien ryhmien kesken ja varsinkin hallituksen ja opposition välillä

tässä tapahtui siis teidän kannaltanne harkintavirhe jota täytyy jälkeenpäin valittaa mutta vieläkin teidän tehtävänne on pyrkiä hallituksen puolelta rakentamaan yhteisymmärrystä näin vaikeissa asioissa hallituksen ja opposition välillä

herra puhemies

täällä ei ole huomiota kiinnitetty pääministerin puheen siihen kohtaan jossa hän pohti euroalueen murtumisen seurauksia poliittisia seurauksia viitaten myös siihen että eu on pohjimmiltaan rauhan projekti

se on minusta merkittävä uusi näkökulma tähän keskusteluun ja olisi hyvä kuulla mitä pääministeri vähän konkreettisemmin ottaen tässä asiassa oikein tarkoittaa

ilman selityksiä nimittäin tämä vaikuttaa hiukan

toisekseen pääministeri sekä puhuu että kirjoittaa nyt hyvin selväsanaisesti syventyvän integraation eduista näitten ongelmien ratkaisemiseksi hallitsemiseksi jatkossa

tässä yhteydessä on vedottu erittäin monessa puheenvuorossa tässäkin salissa että olisi erittäin perusteltua järjestää kansanäänestys näitten uusien rakenteitten vuoksi

kyllä myös lyhyt kaava olisi ollut ja on täysin mahdollinen siis rajautuen ja keskittyen pelkästään puolustuspolitiikkaan ja puolustusvoimien uudistamiseen

olisi hyvä kuulla pääministerin kiertelemätön vastaus miten hän suhtautuu tähän kansanäänestysvaihtoehtoon kun olemme kulkemassa kohti liittovaltiota

se ei ole mikään pitkä kaava siihen ei mene aikaa vuotta tai kahta vaan se on muutaman kuukauden asia ja tämä olikin ajatuksissa varmaan aika monella taholla viime kesänä kun pohdittiin mitä tulee tapahtumaan puolustusvoimien osalta

nyt meidän kuitenkin pitää todeta totuuden nimissä että se on ollut hyvä informaation paikka siellä oleville edustajille eri puolueista mutta eihän se ole ollut eikä ole mikään valmistelun paikka jossa koetettaisiin ikään kuin yhteensovittaa kaikkien eduskuntapuolueitten näkemyksiä suomen puolustuksen linjoista

tänään te puhuitte siitä että vaikeat ajat ovat edessä voi tulla myös ikäviä yllätyksiä ja vaaditte hyviä kotiläksyjen tekemisiä

suomen talouden tila on vakava siitä me olemme kaikki varmaan yhtä mieltä ja myös sillä tavalla vakava että kun muu eurooppa elpyy niin meillä niitä merkkejä ei ole ainakaan merkittävässä määrin ei ehkä ollenkaan